miten arvioitte sitä miten tämä vaikuttaa suomen luottoluokitukseen että me nyt velkaannumme hieman enemmän kuin oli suunnitelmissa mutta toisaalta meillä on plakkarissa tämä raamisopimus joka tuo tätä kauan kaivattua vakautta ja ennustettavuutta työmarkkinoille

tähän tilanteeseen jossa meillä on lainsuojattomia ihmisiä laittomasti maassa oleskelevia hallitus tuo nyt minusta hyvän esityksen jossa pyritään lisäämään välineitä sille että näiden haavoittuvien ihmisten hyväksikäyttö olisi vähäisempää että työnantajat eivät tartu tähän suojattomien laittomasti maassa olevien ihmisten ryhmään työvoimapotentiaalina vaan siihen tulee nyt työnantajille tämä riski ja sanktio jolla tämä estetään ja tämä kyllä nähdäkseni edistää asiaa oikeaan suuntaan hyväksikäyttöä vähentäen

siihen verrattuna verotuksen keventämisellä lisätty ostovoiman kasvattaminen on pikku juttu

kun kirkkoherran virka tulee vapaaksi haettavaksi seurakunnassa niin silloin tuomiokapituli lähtee valmistelemaan seurakunnan kanssa sitä vaalia entiseen tapaan ellei seurakunnasta tule erityistä pyyntöä että haluaisimmekin valita kirkkoherran kirkkovaltuuston toimesta emmekä välittömällä vaalilla

arvoisa puhemies

yhdyn edustaja rajamäen hämmennykseen siitä millaista kieltä täällä käytetään kun puhutaan että otetaan varmistin pois aseesta kun joku puhuu parlamentarismista

minä tahansa muuna loppukesänä tai alkusyksynä kuin tänä vuonna tuollaista puhetta olisi voinut ehkä hämmentymättä kuunnella mutta kun tiedämme minkälainen hyökkäys naapurimaassamme tapahtui ja suuntautui parlamentarismia vastaan niin tämä on aika järkyttävää puhetta täällä

hakijat pitää kuitenkin tutkia ja varmasti tuomiokapitulissa jatkossakin arvioida kelpoisuudet ja muut nykyiseen tapaan mutta sitten sen vaalin valmistelu tapahtuisi toisella tavalla kuin nykyisessä järjestelmässä

mutta ensisijainen lähtökohta lienee ilmeisesti niin että vaali toimitetaan nykyiseen tapaan

parlamentarismissahan on kyse jos ajattelee valtioelimien toimintaa siitä että siltä joka käyttää toimeenpanovaltaa voidaan se valta viedä vaikka seuraavana päivänä jos parlamentti niin päättää

yleiskeskustelu on pysähtynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättynyt ensimmäisen käsittelyn esitellään välittömänä vaalina

jos pääministeri johtaa asioita hallitus saadaan viralta eduskunnan päätöksellä hyvin nopeasti

minä varovasti vesistö ja veneilyryhmän jäsenenä myös tuen tätä aloitetta mutta sanoudun kyllä irti kaikista sellaisista lainsäädäntöhankkeista joissa määrättäisiin pakolliseksi pelastusliivien päälle pukeminen

olen vahvasti tämän esityksen kannalla

asko seljavaara kertoi että kun veneilen monen monena kesänä vuosikymmenten ajan silloin kun ilma huonontuu tai tulee joku hankala tilanne silloin ehdottomasti liivit päälle

arvoisa puhemies

yritän muistaa palata tuohon yritysten kirkollisveroasiaan puheeni lopussa mutta yritän kuitenkin edetä käsikirjoituksen mukaan sitä ennen

tässä kirkkolakiuudistuksessa kirkkoa normittava lainsäädännöllinen normisto jaettiin kolmeen osaan nimittäin varsinaiseen kirkkolakiin sitten kirkkojärjestykseen ja kirkon vaalijärjestykseen

näistä kolmesta erillisestä asiakirjasta kaksi jälkimmäistä kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys ovat normistoa jonka sisällöstä kirkolliskokous itse voi päättää

kirkkolain niin kuin täällä jo hyvin valiokunnan puheenjohtaja kuvasi käsittely menee niin että kirkolliskokous valmistelee kirkkolain muutosesitykset jotka sitten tuodaan valtioneuvoston käsittelyyn ja ne tulevat hallituksen esityksenä tänne kuitenkin niin että eduskunta voi vain hyväksyä tai hylätä kirkolliskokouksen alun perin valmistelemat kirkkolain muutosesitykset

yleisradioyhtiön toiminnasta annetun lain mukaan yhtiön hallintoneuvoston tulee kahden vuoden välein antaa eduskunnalle kertomus yleisradion julkisen palvelun toteutumisesta

sen jälkeen yhteiskunnassa on tapahtunut kehitystä hyvin paljon on tapahtunut perustuslakiuudistus ja sitten virkamieslainsäädännössä ja työoikeudessa tapahtunut valtavaa kehitystä tässä maassa

yleisradioyhtiön kaltaisessa osakeyhtiössä talouden haasteet ovat erityislaatuisia

siitä syystä nimenomaan perustuslakiuudistuksenkin takia kirkossa vuosia sitten käynnistettiin tämä valmistelu jotta saadaan virkamieslainsäädännön modernisaatio ja saadaan nämä säännökset lain tasolle niin kuin perustuslaki edellyttää

synti katumus ja anteeksianto ovat sitä terminologiaa jota näillä seuduilla on vuosisatojen ajan käytetty ja se on tuttua

yleisradion päätehtävänä ei ole oman toiminnan rahoituksen turvaaminen eikä ylen tehtävänä ole taloudellisen voiton hankkiminen onnistuneen ohjelmatoiminnan avulla

arvoisa puhemies

pari kysymystä kehitysyhteistyöministerille

hallituksen esityksestä käy ilmi että törkeän veropetoksen maksimirangaistus on jopa neljä vuotta vankeutta eli aika valtavasta muutoksesta noin moraaliselta kannalta on kyse silloin kun tällainen anteeksianto tulee näinkin suuren rikoksen yhteydessä mahdolliseksi

mikä on ollut taustana kirkon virkasuhteita määrittelevälle normistolle pitkässä juoksussa siihen haluaisin arvoisa puhemies hieman viitata

kysyisin teidän arviotanne siitä kuinka paljon tästä onnistumisesta johtuu kehitysyhteistyöstä ja kuinka paljon johtuu sitten maailmankaupan kehittymisestä tällaisista isoista rahavirroista ja niiden uudenlaisesta mallista

hallintoneuvosto on seurannut ylen menojen sopeuttamista tilanteessa jossa kustannustaso nousee ja tulokertymä heikkenee tv maksuhalukkuuden vähenemisen johdosta

ymmärrän että verotuottoja pitää hakea se on pragmaattista mutta kyllä tässä on vähän sellainen näkökulma että tietynlainen suoraselkäinen moraali alistetaan taloudellisille eduille tässä yhteydessä

toinen kysymys liittyy tähän kehitysyhteistyömäärärahan rahoitukseen josta on sovittu että päästökauppatuloista ohjataan kehitysyhteistyömäärärahojen täydennykseksi sitten tietty osa

ennen muuta papinvirat kirkkoherran virka ja vakinaisen papin virka kappalaisen virka ovat sellaisia jotka ovat suomalaisessa yhteiskunnassa poikkeuksellisen vahvalla virkasuojalla varustettuja virkoja

muistan kun opiskelin teologiaa toisten kanssa niin silloin jo todettiin yhtenä ammatti identiteettiin liittyvänä asiana että jos pyrkii kappalaisen virkaan ja pääsee siis vakinaisen papin virkaan niin sitten on paikassa josta ei voida millään keinoin erottaa jos pysyy jotenkin terveenä eikä lähde rötöstelemään

mutta on eri asia että toiset nyt vapautuvat sitten rikossyytteistä sen takia että heidät armahdetaan

sen tehtävän erityisluonne ja tausta tulee siis vuosisatojen takaa ajatuksesta että kun pappi toimii saarnaajana julistaa jumalan sanaa niin hänen asemansa tulee olla mahdollisimman riippumaton että hänellä on itsenäinen asema sen sanan julistamisen työssä

tämä vahva virkasuhde on turvannut siis ikään kuin sitä että pappi voi vapaasti itsenäisesti toteuttaa omaa varsinaista hengellistä työtehtäväänsä

lain mukaan yleisradion tehtävänä on tuoda julkisen palvelun televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin

tässä papin riippumattomuudessa sananjulistajana voisi ehkä jollakin tavalla siinä on jokin analogia toimittajan journalistiseen vapauteen jota niin ikään on pidetty hyvin tärkeänä asiana vaikka toimittajallakin yleensä on oma työnantaja tai tilaaja joka voi sitten säännellä toimittajan työsuhteen turvaa

itse tervehdin ilolla tällaista vapaaehtoisen paluun edistämisen mahdollisuutta joka tässä nostetaan esiin mutta tässä lakiesityksessä on sisällä monia asioita

median käyttötavat ovat yksilöllisiä ja eriytyneitä

mutta tämä on siis pitkä vuosisatainen historia jonka perusteella papin virkasuhde pitkään on ollut hyvin turvattu ja tätä teologista argumenttia on myös käytetty sitä vastaan kymmenien vuosien kuluessa että pappien kirkkoherrojen tai vakinaisten pappien virkasuhteen pitävyyteen jollakin tavalla puututtaisiin

kuitenkin sanon ensin että on tietysti tärkeätä että tulee muitakin maasta poistamisen keinoja kuin ne äärimmäiset keinot joilla tahdon vastaisesti poistetaan maasta

toinen on se että kunpa voisi elää semmoisen elämän että saa kuolla työnsä ääreen ettei joudu minnekään sairaalan sänkyyn kitumaan ja moneksi vuodeksi olemaan heikossa tilassa

olen viime syksynä seurannut lentokenttäbussin ikkunasta miten siinä mies makaa mahallaan märällä asfaltilla ja kolme tai neljä järjestysmiestä tai poliisia istuu hänen päällään ja yrittää nippusiteillä sitoa hänen kätensä jotta hänet voitaisiin viedä lentokoneeseen ja sitten vihdoin lentokoneen kippari tulee sanomaan että me emme tuota ota meidän matkaamme tällä kertaa

no nyt tämän modernisaation myötä tämä tapahtuu ja se on tietysti tervetullut kehitys kirkon piiriin jossa työelämä kuitenkin hyvin suurelta osin tapahtuu samoin ehdoin samoin lainalaisuuksin samassa vuorovaikutuksessa yhteistyötä yhteisiä tavoitteita yhteisiä pelisääntöjä noudattaen

arvoisa puhemies

sarkomaa äskettäin tulkitsi sosialidemokraatit eivät vastusta sitä että yksityisellä pääomalla yksityisellä rahoituksella on oma osuutensa yliopistojen rahoituksen turvaamisessa

nyt tätä keskustelua kuunnellessa on vähän herännyt se kysymys olemmeko me siirtymässä ikään kuin siihen suuntaan että me painotamme sitä unelmaa jossa ihminen voi kuolla työnsä ääreen

se mihin suhtaudumme kielteisesti on se että julkisesta rahoituksesta yhteiskunnalta tulevasta rahoituksesta yliopistoille osa sidotaan siihen kuinka arvokkaaksi yksityinen puoli arvioi yliopiston toiminnan

näin tulee toimia tietysti kirkonkin työelämässä ja nyt tämä virkasuhdelainsäädännön uudistus antaa siihen välineitä niille jotka työtä johtavat ja jotka työsuhteisiin lähtevät

tämähän tarkoittaa sitä että osa yliopistojen tuloksellisuuden arvioinnista siirretään sinne yksityisille markkinoille ja julkinen valta sitten harkitsee sillä perusteella kuinka hyväksi yksityinen yritysmaailma on arvioinut yliopiston toiminnan kannattaako valtiovallankin lähteä tätä yliopiston rahoitusta vahvistamaan

nyt tämä pieni muutos tässä asetuksenanto oikeudessa joka koskee tätä koulutusvastuuasetuksen muuttamista ei merkitse puuttumista tähän tieteen tutkimuksen ja koulutuksen vapauteen

on kokemuksia eri hiippakunnista ja seurakunnista siitä että siellä vakinaisen papin virassa oleva nimenomaan kirkkoherra saattaa muodostua vuosien ja vuosikymmenten kuluessa tapaukseksi joka käytännössä sabotoi koko seurakunnan elämän niin että melkein kaikki muut seurakunnan työntekijät siellä vaihtuvat mutta kirkkoherraa sieltä ei tuomiokapituli ei kirkkoneuvosto ei kirkkovaltuusto voi siirtää toiseen tehtävään ei voi lopettaa hänen virkasuhdettaan

mutta jos niin kuin täällä esitettiin hänellekin vapaaehtoisesti poistuvalle jokin maahantulokielto määrättäisiin menetettäisiin se motivaatio lähteä vapaaehtoisesti

kysymys on siitä että koulutusvastuuasetuksella säädetään siitä minkä alojen oppiaineryhmien tai oppiaineiden syventäviä opintoja yliopistot voivat tietyillä koulutusaloilla järjestää sekä opettajainkoulutuksen tehtävänjaosta yliopistojen välillä

tavoitteena on väline ja jakelukanavaneutraali organisaatio joka mahdollistaa sisältöjen hyödyntämisen ja jakelun eri välineillä mahdollisimman laajasti

yksityinen raha on tervetullutta ja sitä yliopistot ovat saaneet nauttia ennen tätä yliopistolakiakin mutta julkisen rahoituksen ei tulisi olla sidottu siihen kuinka paljon yksityinen pääoma yliopistoja tukee

tällaisesta tarkoituksenmukaisesta työnjaosta ja erikoistumisesta voidaan päättää mutta tieteen ja tutkimuksen vapauteen ei tällä asetuksenanto oikeudella jonka aloite siirtynyt sitä

perussuomalaisten varjobudjetin takana on vahva ideologinen kansainvälisestä vastuusta vetäytymisen politiikka

ainoa keino käydä kritikoimaan ja yrittämään hänen siirtoaan pois työtehtävästään virastaan on joko kurinpitomenettely jos siihen on perusteita tai sitten se että voidaan jollakin tavalla todeta että hänen terveytensä ei riitä viran hoitamiseen

siirtyy nyt sitten on yleiskeskustelu päättynyt eduskunta hyväksyy lakien sisällön mietintää naisena ja pakkien rähisemään käsittämätön häipynyt ensimmäisen ministeriön puolelle puututa

juuri tämä kehitysyhteistyön määrärahojen leikkauksen suuruus verrattuna muihin leikkauksiin siihen liikkumavaraan jota varjobudjetissa on haettu on oikeastaan järkyttävän suuri

kaupallisen median puolella koettiin kilpailua loukkaavana se että julkisin varoin rahoitettu yle laajentaa reviiriään ottaessaan käyttöön uusia välineitä sisältöjensä julkaisemiseen

varjobudjetin perusteluissa kyllä kauniisti kuvataan sitä että suomalaisten tulee myös veronmaksajien rahoilla osallistua joihinkin kriisitoimiin humanitääriseen hätään mikä saattaa syntyä ulkomailla

tällaisia prosesseja on harjoitettu eri hiippakunnissa eri tavoin yleensä ne eivät johda kenenkään kannalta hyviin lopputuloksiin

yleisradion valvonnasta ja rahoituksesta ei syntynyt kokonaisratkaisua kertomuskaudella kun asianomainen ministeri ei vienyt parlamentaarisen työryhmän niin sanotun lintilän työryhmän yksimielistä esitystä eteenpäin

näin tietysti on mutta kehitysyhteistyö ei ole vain sitä kriisiapua jolla viedään ehkä viljasäkkejä tai lääkkeitä tilapäiseen hätään jolloin saadaan se akuutti hätä poistettua

ne eivät ole kohtuullisia normaalin asioiden käsittelyn kannalta eivät ole kohtuullisia työnjohdon eivätkä työntekijän viranhaltijan kannalta

jotta sitä kehitystä saadaan siellä liikkeelle ja käyntiin niin että näiden kehitysmaiden ikävien tilanteiden osalta oma hallinta kyky selviytyä ja tulla riippumattomaksi ulkopuolisesta avusta tämä prosessi saadaan liikkeelle tarvitaan selvästi enemmän kehitysyhteistyömäärärahoja kuin hallitus pystyy nyt budjetissaan osoittamaan

nyt tällaisiinkin tilanteisiin tulee oikeita välineitä ja ne tavallaan väärät hyvinkin hankalat ja inhimillisesti kuormittavat välineet poistuvat kun kurinpitomenettely niin kuin valiokunnan puheenjohtaja äsken totesi poistuu tämän virkasuhdelainsäädännön uudistamisen myötä ja sen tilalle tulee normaali tervejärkinen irtisanomismenettely jossa on tietysti työntekijän viranhaltijan kannalta kaikki ne oikeusturvavälineet jotka irtisanomismenettelyssä nykyisen virkamieslainsäädännönkin mukaan tulee olla

mo nien tutkimusten mukaan kuten täällä on todettu moneen kertaan alkoholin kulutukseen vaikuttavat eniten alkoholin saatavuus ja hinta

taustalla oli euroopan unionin komission vaatimus että ennen merkittävien uusien palveluiden käyttöä on toteuttava yleisradioyhtiön johdosta riippumaton ennakkoarviointimenettely

päästään irti sellaisesta kohtuuttomasta ajoittain hyvin suuria vaikeuksia aiheuttaneesta virkakäsityksestä ehkä myös kirkon piirissä

ennakkoarviointi tapahtuu hallintoneuvoston oman valmistelun pohjalta

siirrytään normaalien työelämän pelisääntöjen piiriin

alkoholin hintakeskustelussa helposti on vaarassa unohtua ei nyt kuitenkaan aivan kokonaan unohdu tänäänkään täällä se että alkoholin kulutukseen vaikuttavat myös monet muut tekijät kuin saatavuus ja hinta

täällä on eräs kohta johon toivoisin että valiokunnan puheenjohtaja joka on paikalla voisitte vastata kun täällä todetaan että hallintovaliokunta pitää oikeusturvan kannalta epätyydyttävänä hallituksen esitykseen sisältyvää muutoksenhakukieltoa koskee siis virkasuhteeseen valitsemista ja siihen liitettyä tässä esityksessä olevaa muutoksenhakukieltoa ja pitää asianmukaisena että eduskunnalle annetaan erillisen valmistelun pohjalta lakiehdotus sanotun kiellon poistamiseksi kirkkolaista

kaikkein tärkein tekijä alkoholin kulutuksessa itse asiassa ei ole hinta ja alkoholin saatavuus vaan yksilön myönteinen asenne alkoholiin ja halu käyttää alkoholia